ylintä päätösvaltaa maakuntahallinnossa käyttäisi maakuntavaltuusto joka valittaisiin kunnallisvaalien yhteydessä

kun katsotaan tulevien valtuustojen poliittista jakaumaa niin yhdessä keskusta ja perussuomalaiset muodostavat enemmistön lähes kaikissa maaseutukunnissa

tampereen yliopiston tekemä laaja loppuarvio kokeilusta valmistui vuosi sitten

kun tiedetään sekin tosiasia että monissa kunnissa ja kaupungeissa myös hallituspuolueiden edustajat ovat useimmiten kuntaliitoksia vastaan niin virkkusen paperin repiminen on hyvin todennäköistä

palvelut on pystytty vaikeissa olosuhteissa turvaamaan maakunnan asukkaille ilman merkittäviä heikennyksiä palveluverkossa tai palvelujen sisällössä

kokonaisuudessaan kainuun kunnat ovat hyötyneet taloudellisesti hallintokokeiluista

sen jälkeen pitäisi katsoa mitkä palvelut vaativat maakunnallisen tai seudullisen tason ja mitkä hoituisivat peruskuntien toimesta

arvoisa puhemies

ei tämä tämän vaikeampaa ole

arvoisa puhemies

he eivät ole huomanneet tai eivät ole huomaavinaan että kaikki tapahtuneet asiat ja muut ajan merkit viittaavat siihen että edessä on vähintään taantuma

todennäköisesti meillä on edessä yleismaailmallinen lama joka koettelee erityisesti euroaluetta ja euroopan unionia

eilen suomen pankin pääjohtaja toveri erkki liikanen sanoi että meillä eletään sodan jälkeisen ajan pahinta finanssikriisiä

arvoisa puhemies

kreikan ja koko euroalueen sekava nykytilanne johtuu siitä että eu uskovaiset eivät pitäneet edes mahdollisena kreikan nykytilanteen kaltaisen tilanteen syntymistä

siksi yritetään sisäistä devalvaatiota eli palkkojen ja eläkkeiden leikkauksia irtisanomisia sekä kaikenlaisten maksujen korottamisia

siksi jossakin vaiheessa kreikan on todennäköisesti erottava eurosta ja otettava käyttöön oma raha

sen jälkeen tilanne on ilmeisesti niin tukala että euroopan rahaliiton hajoaminen on hyvin mahdollista

kaikki johtuu siitä että on tehty perustavaa laatua olevia virheitä euroopan unioni nimistä liittovaltiota rakennettaessa

maailman historia ei nimittäin tunne toista yhtä sekalaista porukkaa esimerkiksi historian uskonnon talouden kulttuurin luonnonolojen moraalin ja korruption osalta kuin mitä eu on

mielestäni alusta lähtien on ollut selvää että liian erilaisista aineksista koostuva uuden ajan nooan arkki ajaa jossakin vaiheessa karille

tilalle on mitä ilmeisimmin rakennettava pohjoismaiden baltian maiden ja keskisen euroopan maiden välinen löyhä valtioliitto saksan johdolla

otan lopuksi kantaa täällä niin suosittuun himmeliasiaan kaunis suomen kielen sana jonka avulla yritetään harhauttaa

heti aluksi totean että yksi tärkeimmistä tehtävistämme ellei tärkein on pitää huolta kansallisesta kilpailukyvystämme

näyttää kuitenkin siltä että tuosta perusasiasta huolehtiminen unohtuu niin täällä eduskunnassa kuin myös esimerkiksi tulopoliittisten neuvottelujen yhteydessä

se on erittäin merkittävä lisäkustannus joka rasittaa liikaa niin kuljetusyrittäjiämme kuin myös koko yhteiskuntaamme ja erityisesti maamme reuna alueilla

samalla suomalaisten kuljetusyritysten kilpailukyky esimerkiksi venäläisiin yrityksiin nähden heikkenee sillä venäläiset autot tulevat tänne isoilla polttoainetankeilla varustettuina ja tankeissa on halpaa polttoainetta koko matkaa varten

jo muutaman vuoden ajan kuutostiellä koskenkylän ja kouvolan välillä on ajettu uutta leveäkaistatietä tai melkein koko matkan sillä vain pieni pätkä jää puuttumaan kun varattu määräraha ei riittänyt koko tieosuudelle

tiedän hyvin että tierakentamisen määrärahat ovat niukat siksi tietä voitaisiin rakentaa tai sen rakentamista jatkaa pikkuhiljaa

arvoisa puhemies

mielestäni rekkaparkkia ei pitäisi rakentaa sillä jossakin vaiheessa rajaliikenne kulkee normaalisti ja siinä tilanteessa on todella suuri vaara että rekkaparkki jää käyttöä vaille

siksi pitäisi tehdä toisin

mielestäni pitäisi rakentaa vaalimaalta haminan suuntaan kulkevaa tietä moottoritieksi tai moottoriliikennetieksi riittävän pitkä pätkä niin että yhtä kaistaa voitaisiin tarvittaessa käyttää tilapäiseen pysäköitiin niin kauan kuin siihen on tarvetta

siksi olen kokenut lehtien alv asian itselleni läheiseksi ja olen siitä jo täällä muutaman kerran puhunut mutta kerta vielä kiellon päälle

mielestäni lehtien tilausmaksun arvonlisävero oli hallitukselta hätiköity ja erittäin heikosti valmisteltu asia

hallitus ja virkamiehet lähtevät siitä että alv vain lisätään hintoihin ja homma on sillä selvä veroeurot alkavat kilistä valtion tyhjään kassaan

nyt on tultu reippaasti alas

jo nyt ollaan lähellä sellaisia peittoprosentteja jolloin ilmoittajat alkavat karata muualle ja näin on tapahtunutkin esimerkiksi kiinteistöilmoitusten osalta

näin ollen veron kokonaisvaikutus on yhteiskunnalle miinusmerkkinen